edustaja kettunen ei näytä olevan paikalla mutta kun tämän pääjohtajan puheenvuoron lukee niin sieltä ei löydy todellakaan hyökkäystä hallitusta tai sen yksittäisiä ministereitä vastaan

kun siihen saakka suomen valtion nettovelka oli miinusmerkkinen eli siis suomella oli enemmän saatavia kuin velkoja niin kolmessa neljässä vuodessa on siirrytty aivan uuteen tilanteeseen

siksi perusterveydenhuollon ja terveyskeskusten toimintakykyä on parannettava ja niiden henkilöstölle luotava mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin ja turvallisesti

ja vaikka en jaa niitä uhkakuvia joita täällä edustajat tolppanen ja mäkipää hieman maalailivat niin ei tämä asia aivan ilman huolta ole

tarkastusvaliokunta kiinnitti huomiota valtion it toiminnan ostopalvelujen ja konsulttien käytön yleistymiseen

terveyskeskuksista on vaivihkaa tullut julkisen terveydenhuoltomme heikoin lenkki vaikka niiden pitäisi olla sen vankin kivijalka

ennen sitä sanon vielä sen että myöskin tuottavuuden lisäämisellä pystytään vaikuttamaan myöskin siihen että niitä palveluita ja niitä julkishyödykkeitä joita tuotetaan voidaan jakaa oikeudenmukaisemmin ja tasa arvoisemmin ja parantaa yhteiskunnan tasa arvoisuutta

valiokunnan mielestä tällainen toimintatapa johtaa lisäkustannuksiin ja virkavastuun hämärtymiseen viranomais lähelle ja lomaa jossa viranomaisasioiden valmistelussa

se johtuu siitä että amerikkalais ja eurooppalaispankkiirienkin ahneuden seurauksena kansainvälinen rahoitusjärjestelmä ajautui kriisiin joka ajoi maailmantalouden kriisiin

ja kun tässä lakiesityksessä puhutaan ikään kuin aktivoinnista sehän on tässä salissa tämmöinen aika useinkin käytetty sana niin tosiasiallisesti kuitenkin kyse on uhkailusta pelottelusta etuuksien menettämisellä karensseilla ja se tekee tästä murheellisen

keskustelu jota siitä on käyty on varmaan sinänsä tarpeellista ja asiallistakin mutta jotenkin se kuulosti niin tutulta eikä sisältänyt tähän mennessä vielä mitään uutta viimekeväiseen välikysymyskeskusteluun

tähän heikkouteen iskee veroa kiertävä pääomasijoittajien omistama yksityinen terveysbisnes ja synnyttää yksityistämisen todellisen uhkan

suomalaisen sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät edelleenkin ne kolmansien maitten kansalaiset jotka eivät ole suomessa työssä ja sopii kysyä minkälaista oikeudenmukaisuutta tämä sitten on

sen vuoksi minusta on äärimmäisen murheellista että tällaista yritystä käytetään näin ansiokasta paperia hyväksi puhtaan poliittisiin tarkoitusperiin

tältä pohjalta arvoisa puhemies näin itsenäisyyspäivän jälkeisenä iltapäivänä on ehkä hyvä nostaa yksi tunnus ikään kuin muistona menneiltä ajoilta

valtion ja kuntien tietohallinnon toimivuuden kannalta kriittinen kysymys on ammattitaitoinen tietohallintohenkilöstö ja sen saatavuus julkisen sektorin tehtäviin

mutta kyllä meidän on vakavasti tässä yhteydessä pohdittava sitä minkälaisen sosiaaliturvan mihin perustuvan sosiaaliturvan me oikein suomeen haluamme

akaan penttilän kanssa siitä samaa mieltä että tämän reuma prosessin sopisi kyllä esiintyä tämän vuoden kelan toimintakertomuksessa jonne se kuuluu

suomi oli siihen täysin syytön mutta se tapahtui juuri sen vuoksi että rahoitusjärjestelmä johon me emme globaalilla tasolla pysty yksin vaikuttamaan toimi niin kuin toimi tapahtui mitä tapahtui

tässä salissa on nyt viime päivinä käyty muun ohella keskustelua muun muassa työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisesta ja on todettu että kun rahat siihen eivät ole koskaan oikein riittäneet niin ei sitä ole tehty vaikka kaikkien mielestä se olisi tarpeellista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

miettikää nyt tilannetta jossa vaikeasti syrjäytynyt ihminen joka elää jo valmiiksi pienimpien mahdollisten etuuksien varassa joutuu vielä senkin uhan alaiseksi että jos hän ei yksinkertaisesti pysty osallistumaan tarjottuun kuntouttavaan työtoimintaan niin hänen toimeentulotukeaan leikataan

valiokunnan mielestä on seurattava entistä tarkemmin sitä onko toimintojen ulkoistaminen ostopalvelujen ja konsulttien käyttö synnyttänyt itseään ruokkivan mekanismin jossa osaamisen puute pakottaa ulkoistamaan tai käyttämään konsultteja

perusterveydenhuollon aseman parantaminen edellyttää myös raja aitojen poistamista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä ja toisaalta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon väliltä

haluammeko me pitää kiinni tästä suomalaisesta suomessa asumiseen perustuvasta sosiaaliturvasta joka nyt selkeästi vaarantuu vai haluammeko me lähteä sille tielle joka on jo kovin monessa eurooppalaisessa maassa valittu eli vakuutuspohjaiseen sosiaaliturvaan

ja se muistikuva minun verkkokalvoillani ja aivoissani aiheuttaa sen että on pakko tehdä juuri sitä harkintaa jota edustaja zyskowicz kuvasi

jokainen sähköpostinsa lukenut edustaja on voinut vakuuttua siitä huolesta ja murheesta jonka erityisesti lapsireumapotilaat ja heidän vanhempansa on pakotettu kohtaamaan kun heinolan reumasäätiön sairaala on ajettu konkurssiin

mutta sen sijaan haluan ottaa vielä kantaa kun täällä edustajat akaan penttilä ja tiusanen olivat sitä mieltä ja myöskin ed

asko seljavaaralle

nyt sitten toivottavasti päästään siihen tilanteeseen että tämäkin järjettömyys poistuu ja samalla tekee mieli tietysti esittää toive että kaikki ne muutkin loput järjettömyydet ja turhat muodollisista syistä johtuvat rahanmenot joita valtion budjettitalouteen liittyy voisivat poistua

julkisen sektorin osaamisen puute riippuvuus ostopalveluista ja konsulttien käytöstä johtaa valiokunnan mielestä julkisten varojen käytön kannalta yhä heikkenevään lopputulokseen

kuisma osittain että tämä valiokunnan tiivis kertomus on liian kevyesti käsitelty eikä ole käsitelty kaikkia tarpeellisia asioita eikä se ollut tarpeeksi analyyttinenkään kuulemma

siinä ei ole enää kysymys inhimillisyydestä siinä ei ole enää kysymys oikeudenmukaisuudesta siinä on kysymys ihan jostain muusta ja toivoisin että tämä eduskunta ei sille tielle missään tilanteessa lähtisi

tästä johtuu se että kun tästä keskustellaan mutta ei tehdä mitään niin ihmisten usko poliittiseen päätöksentekoon heikkenee ja erityisesti se heikkenee kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla

suomessa me olemme kaikki vakuutettuja maksamalla veroja ja sosiaaliturvamaksuja sitten ne jotka ovat työssä ja maksetaan niitä toki etuisuuksistakin mutta vakuutusperusteisuus perustuu siihen että maksat itse ja sitten saat sen mukaan kuin olet maksanut ja siinä menettelyssä sen on maailma tähän mennessä näyttänyt liian monta kertaa ja liian karvaasti hyvää saavat vain ne joilla on varaa maksaa

se on tragedia erityisesti niille reumapotilaille joiden hoito reumalla konkurssin myötä katkeaa eikä kaikista vakuutteluista huolimatta jatku saman tasoisena muualla tai ei jatku ollenkaan

tämän saman voi varmasti yleistää myöskin koskemaan monia muitakin valtion toimintoja mutta ei tätä tämän paremmin olisi voinut enää sanoa

siksi tarvitaan väestöpohjaltaan riittävän vahvoja kuntia

okei ed

se on suomalaisen demokratian vaara

minä olen sen verran vanha että minulla on muistikuvia siitä kuinka koulussa jaettiin vapaaoppilaspaikkoja erilaisia avustuspaketteja sen perusteella oliko rikas vai köyhä

tässä mietinnössä käsitellään myös

olen puheita kuunnellut ja normaalista poiketen näihin liittyy se puoli että sekä oppositio että hallitus ovat suloisen yksimielisiä siitä että asialle pitää jotakin tehdä

se näyttää johtavan siihenkin kuten tämmöisessä saalistavassa markkinataloudessa yleensä että suuret hyötyvät ja pienet kärsivät

tarkastusvaliokunnan mietinnöt näyttävät ohenevan tiivistyvän ja entisestään jäntevöityvän mikäli se nyt ylipäätään on enää mahdollista ja tulevan myöskin entistä vaikuttavammiksi sanan laajassa merkityksessä

perusterveydenhuolto on kuitenkin tuotettava aina lähipalveluina terveyskeskuksissa ja sitä koskevan päätöksenteon on tapahduttava lähidemokraattisesti

se häpeä joka niille köyhille koitui jotka joutuivat ottamaan niitä vastaan oli todella sellainen ettei sitä nyt ainakaan nykyään enää toivoisi kenellekään

minä nyt jotenkin ymmärrän sen tai sitä voi pitää jotenkin loogisesti ymmärrettävänä mutta ei tietenkään hyväksyttävänä että muut pienemmät yliopistot joutuvat kärsimään kun näitä rahoituksia siirretään

konkurssiin täysin syyttömät reumapotilaat pannaan maksamaan haluttomien ja kyvyttömien päätöksentekijöiden ja heidän ohjaamansa järjestelmän toimimattomuuden aiheuttamat kustannukset

kehottaisin kyllä vakavasti tarkastuksen kohteena olleita organisaatioita lukemaan mitä täällä tästä vaikuttavuudesta sanotaan

työvoimapalvelulain käsittelyn yhteydessä pohjois savon te keskuksen edustajat satakunnan te keskuksen edustajat kertoivat aivan samaa viestiä

täällä erityisesti valiokunnan jäsenet ovat näitä mietinnön käsittelemiä yksityiskohtia käsitelleet mutta puutun nyt muutamaan

lopputuloksen me tietenkin tiedämme

asialle ei ole tehty mitään

pelkästään se että kuvaillaan mitä tehdään ei nykymaailmassa riitä minnekään ellei samalla myöskin tehdä kriittistä arviota omasta toiminnastaan

mutta työttömyysvakuutuksen rahoituksen osaltahan tilanne on se että yliopistojen saama alennus joka valtion olisi pitänyt hoitaa perusrahoituksella pannaan nyt hanna partasen kalakukkoleipomon ja työntekijöitten maksettavaksi

jos työ ja elinkeinotoimistot haluavat hoitaa kunnolla tai edes välttävästi nämä tehtävät joita tänään ja ilmeisesti nyt sitten ensi perjantaina viimeistään ollaan säätämässä niin he joutuvat luopumaan ensi vuodelle tarjolla olevin resurssein joistain muista tehtävistä joista he eivät kuitenkaan pysty sanomaan mitä ne ovat koska nekin tehtävät ovat tässä työllisyystilanteessa äärimmäisen tärkeitä

perusasioista vallitsee laaja yksimielisyys ja tarjolla on asiantuntijaryhmän parikin käyttökelpoista mallia

sitten ainoa toivo tässä asiassa on tietysti valtiovarainvaliokunnan joululahjarahat joita niitäkään ei voi käyttää koska lakia ei ole olemassa tällä hetkellä eli lainmuutosta

minusta siihen meidän pitäisi suunnata tätä keskustelua sillä tavalla että mahdollisimman rehellisesti ilman erityistä poliittista intomielisyyttä pyrkisimme arvioimaan mitkä ovat ne todelliset uhat ja kustannukset jotka syntyvät toimimme niin tai näin ja toisaalta mitä hyötyä on siitä että teemme esimerkiksi niitä ratkaisuja joita on nyt tehty

autiolle voisi sanoa että itse asiassa siis edellisen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta säädettiin lait sekä tästä kansallisesta potilastietojärjestelmästä että myöskin sähköisestä reseptistä

arvoisa puhemies

mielenkiintoisia puheenvuoroja

edustaja vehviläinen ensin todisti että sosiaali ja terveysvaliokunnan hallituspuolueitten edustajat ovat joutuneet tekemään tällaisen päätöksen koska hallitusohjelma niin vaatii

reumasäätiön sairaala on tarjonnut potilaille luotetun ja turvallisen hoitopaikan jonka henkilökunta on aina antautunut työlleen

siitähän tässä on perimmiltään kysymys

ne molemmat tulevat kelan ylläpitämäksi järjestelmäksi ja sillä tavalla ne ovat tämän yleisen yhteensopimattomuuskurjuuden ulkopuolella toivottavasti mutta koska ne kuitenkin kiinteästi liittyvät olemassa oleviin järjestelmiin niin kuten jo debattipuheenvuorossani sanoin tunnen lievähköä huolta siitä mitenkähän aikataulujen oikeasti mahtaa käydä

rehula totesi läheltä seuranneena suurella varmuudella tiedän että hän yritti tehdä sen mikä tässä oli tehtävissä mutta ei onnistunut tietenkään kun kirjan mukaan mennään sosiaali ja terveysvaliokunnan oven takana saattaa olla jatkossa vähän pidempiäkin jonoja jos tämä hyväksytään yleiseksi käytännöksi että kaikki jotka nyt kokevat olevansa huonossa asemassa saavat tulla pyytämään eduskunnalta helpotusta tilanteeseensa

tämä alkaa muistuttaa eräitä nykyisiä presidenttiehdokkaita mutta ehkä ainakin tämmöistä uskottavuutta lisäisi se että jossain vaiheessa voisi myöskin arvioida niitä oman tekemisensä heikkouksia

pyrimme tekemään tämän siinä määrin kuin mahdollista välittömät ja välilliset kustannukset huomioon ottaen ja puhtaasti kustannushyöty analyyttisesti arvioimaan mikä se tilanne on

poliittinen arvovalta pisteiden keruu ja mahdollinen vaalimenestys eivät saa koskaan olla tärkeämpiä kuin kaikille yhtäläisesti kuuluvat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

ainakin itseni olisi hyvä tietää kumpaa mieltä minä edustaja vehviläisen mielestä oikein olin kun en minä nyt kumpaakin mieltä voinut siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa olla

siinä tilanteessa voimavarojen riittävä suuntaaminen näihin arviointeihin joista tässä nyt puhutaan on aika pitkälle puhdasta utopiaa

siinä vaiheessa kun alkaa selkeästi näyttää erilaisine odotusarvoineenkin että olemme menossa pakkasen puolelle niin tämä peli pitää katkaista ottaa se riski että kenties olemme omalta osaltamme vaarantamassa myöskin euroopan ja maailman rahoitusjärjestelmiä ja sitä kautta omia vientimahdollisuuksiammekin

lopuksi sitten puutun kuitenkin vielä tähän vakuusjärjestelykeskusteluun

minulla oli valitus vireillä seitsemän vuotta kelassa että minulla on henkilökohtaista kokemusta pitkästä ajasta

se osa kuntouttavan työtoiminnan kohderyhmästä josta olen nyt puhunut ansaitsee myöskin oikeuden arvokkuuteen siihen että heitä työttöminä syrjäytyneinä kohdellaan inhimillisesti ja se ei voi silloin tarkoittaa sitä että heitä uhataan viimesijaistenkin etuuksien menettämisellä

toinen asia mihin täällä ei nähdäkseni ole puututtu on valiokunnan kaste ohjelman raportoinnista antama murskaava lausunto jossa erityisesti luen sanasta sanaan lainataan valtiontalouden tarkastusviraston näkemystä jonka mukaan erityisteeman raportoinnissa ei ole lainkaan huomioitu vaikuttavuusarvioinnin näkökulmaa vaikka se on raportoinnin keskeinen lähtökohta

me kaikki jotka kannamme huolta hienon suomalaisen julkisen terveydenhuollon tulevaisuudesta tiedämme ja toivottavasti myös tunnustamme tämän

totean vain kun mietintö ja myöskin valiokunta on saanut kiitosta niin en nyt suorita sitä arviota koska itse olen ollut tässä osallisena että se kuuleminen johon meillä oli mahdollisuus valiokunnassa on ollut yksi antoisimpia kokemuksia mitä minulla on tässä kahdeksan vuoden eduskuntaurallani ollut vaikkakin se oli osaltaan ristiriitainen ja reipashenkinenkin välillä

monen elämäntyö on leimattu tarpeettomaksi

sekin on byrokraattinen härveli

se tosin johtui siitä että kun unohdin siitä nimikirjoituksen ja sain sen sitten takaisin palautekirjekuoren kanssa olisi pitänyt palauttaa niin löysin sen vasta nyt kuusi ja puoli vuotta myöhemmin ja palautin sen ja sain rahat ilman sen kummempaa temppuilua

mutta jossain vaiheessa se arvio on tehtävä ja alamme voimakkaasti lähestyä sitä hetkeä joten oikeastaan nyt tässä vaiheessa nostaisin tunnuksen että eteenpäin edustaja zyskowiczin viitoittamaa tietä

nyt ne keskitetään yhteen paikkaan

olemme tulossa viimeiselle rajalle säilyykö hyvinvointivaltio ja sen kulmakivenä toimivat julkiset palvelut vai uhrataanko nekin valta ja vaalitaistelualttarille

ongelma on

se mihin perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota

mutta on se kuitenkin niin että tälle somla asialle on tehtävä jotakin ei voi olla niin että ihmiset joutuvat odottamaan kaksi vuotta

toinen hyöty mikä tästä nyt saavutetaan on se että voidaan ryhtyä perimään myöskin näitä pieniä kustannuksia

kansalaiset eivät ymmärrä miksi maan parasta hoitoa ja kuntoutusta antava sairaala joka on ollut lastenreuman hoidon edelläkävijä koko maailmassa päästetään konkurssiin

vasemmisto ei ole valmis uhraamaan julkisia palveluja vaan taistelee järkevän mallin rakentamisen ja julkisten palveluiden puolesta sekä hallituksessa että sen ulkopuolella

sen pitää perustua siihen että ensinnäkin heille tarjotaan riittävää terveydenhuollon tukea että kunnilla on riittävät voimavarat huolehtia myös heidän terveydestään

mutta sitten ongelmaksi syntyy se että kun työttömyysvakuutusrahasto ei ole viranomainen niin se ei voi käyttää viranomaisvaltaa määrätä sanktiota siitä jos maksut jätetään maksamatta

mutta olennaista on tietenkin se että meillä oli tilaisuus valiokunnassa saada eri asiantuntijoitten käsitys siitä missä mennään

järjen on voitettava

ehkä siinä ensi vuoden tai jossakin tulevassa kelan valtuutettujen toimintakertomuksessa vaikka asia sinänsä on muodollisesti jo myöhäistä arvioidaan myöskin näitten alueellisten muutoksenhakulautakuntien lopettamisprosessia ja sen seurauksia

täysin mahdotonta ymmärtäminen on ollut niille reumaa sairastaville lapsille ja nuorille ja heidän vanhemmilleen jotka ovat pysyneet kunnossa ja kivuttomina vain reumalta saamansa hoidon ja kuntoutuksen ansiosta

kun asia varmasti on näin niin se tuntuu tietysti jonkin verran hämmästyttävältä sikäli että kaste ohjelmasta keskeisesti vastuussa oleva ystäväni peruspalveluministeri on kuitenkin tunnetusti vaikuttavuusihmisiä eli hän on julkisissa ja yksityisissäkin puheissaan aina korostanut ihan oikein vaikuttavuuden merkitystä

edustaja feldt rannalle on todettava että minä en muuttanut kantaani siksi että olisin tullut siihen tulokseen että nyt käsiteltävänä oleva järjestelmä olisi heikompi kuin tämä nykyinen se johtuu muista syistä jotka me tiedämme

näistä syistä syntyi se yhteinen näkemys valiokunnassa että pitää sen jälkeen kun tämä lakiesitys on hyväksytty ja katsottu miten tämä homma nyt työttömyysvakuutusrahaston hoitamana pyörii seurata sitä ja selvittää onko syytä ryhtyä niihin muutoksiin joita tässä on väläytelty

voisi sanoa että se on parasta aluepolitiikkaa mitä tässä maassa on milloin minkäkin hallituksen toimesta harjoitettu ja oikeastihan sitä nyt ei varsinaisesti hallitusten toimesta ole niin hirveästi edes harjoitettu

arvoisa puhemies

opin ja sen vuoksi valiokunta ei ole voinut sanoa että asia on niin tai näin tai riskit ovat näin suuret koska yksinkertaisesti kukaan ei oikeasti tiedä kuinka suuret ne ovat nyt

kun ed